arvoisa puhemies

viimeisenä mutta ei vähäisimpänä toivon että eduskuntakäsittelyssä vielä lisätään määrärahoja vesihuoltohankkeisiin

tämä edellyttäisi selvästi nykyistä suurempia panostuksia

eun valtionpäämiesten kovalla työllä täydellinen katastrofi saatiin vielä estettyä toistaiseksi korostan

arvoisa puhemies

budjetista voi siis todeta että kokonaisuutena se on varsin hyvä tässä tilanteessa mutta eduskunnan on syytä vielä mahdollisuuksien mukaan puuttua jäljellä oleviin kipupisteisiin ja tarkoin seurata kansainvälisen ja kansallisen talouden kehitystä

kreikan pelastaminen lainoituksella on osa euroopan unionin perusperiaatteitten toteuttamista mutta on se itsekästäkin politiikkaa meiltä

se ehkäisee ja sen avulla voidaan tiukan paikan tullen tukea kriisiin ajautuneita maita lainalla

todettakoon ensiksi että yhdyn keskustan eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoroon valtion ensi vuoden budjettia koskien varsinkin siihen että avain työttömyyden purkamiseen on pk yrittäjyydessä sen edellytysten parantamisessa sillä niin täällä täysistuntosalissa kuin yhä enemmän myös sen ulkopuolella ehkä välillä jopa paremmin sen ulkopuolella alkaa vallita laaja yhteisymmärrys siitä että suomen talous on kestämättömällä pohjalla

tarvitsemme selvän suunnanmuutoksen

on esimerkiksi arvoisa puhemies hyvin vaikea nähdä miten vaikkapa lasten kotihoidon tukeen kaavaillut muutokset tasapainottaisivat valtiontaloutta

tuen jakaminen tasan vanhempien välille tuntuu varsinaiselta epäluottamuslauseelta perheiden omalle harkintakyvylle eikä se edes saa aikaan kaavailtuja säästöjä

käytännössä kotihoidon tuen leikkaukset aiheuttavat sen että yhä useampi vanhempi siirtyy kotihoidon tuelta työttömäksi työnhakijaksi ja työmarkkinatuen piiriin tai sitten mennään sinne työelämään jos työpaikka on käsillä jolloin taas paine kunnalliseen päivähoitoon lisääntyy

sen sijaan hallituksen kaavailemat rajoitukset lasten subjektiiviseen päivähoitoon ovat vaikkakin vaikeita silti minusta tuntuu pääsääntöisesti perusteltuja

mikäli toinen tai molemmat lapsen vanhemmat ovat kotona ja perhe pystyy huolehtimaan lapsistaan hyvin ei lapsen ole tarpeellista olla joka päivä kokopäivähoidossa

arvoisa puhemies

päivähoidon rajaamisperusteita mietittäessä on erityisen tärkeää osata huomioida ne perheet ja lapset joille päivähoito on kuitenkin lastensuojelullisin perustein tai muitten sosiaalisten syitten vuoksi tärkeää

emme voi jättää kohtuutonta velkataakkaa tulevien sukupolvien murheeksi

hallituksen tavoitteet talouden vakauden kestävän kasvun ja yhteiskunnallisen eheytyksen edistämisestä tulee laittaa käytäntöön mahdollisimman pian

arvoisa puhemies

julkisen talouden tasapainottaminen tulee aloittaa tänä vuonna ja sitä on jatkettava ensi vaalikaudella määrätietoisesti

aikaa ei ole hukattavana tässä asiassa

tie parempaan on pitkä ja karikkoinen mutta ei mahdoton

suomen selviytymisen rakennuspuiksi on määritelty kasvun rakentaminen tuottavuuden nostaminen työurien pidentäminen verotuksen rakenteellinen uudistaminen ja menokuuri muiden muassa

hallitus pyrkii luomaan puitteet ennusteita nopeammalle talouskasvulle ja korkeammalle työllisyysasteelle

haluan nostaa tässä kohtaa esille sanan inhimillisyys

tavoitteet ovat saavutettavissa mutta niiden toteuttamisessa täytyy ottaa huomioon ihmisten henkiset ja fyysiset voimavarat

työurien pidentämisessä eivät riitä pelkät hallinnolliset päätökset

arvoisa puhemies

on panostettava työelämän laatuun ja sisältöön sekä työpaikkojen hyvään johtamiseen

kaiken kaikkiaan niin rakennepäätöksiä kuin budjettiakin tarkasteltaessa huomaa että suuret ja tarpeelliset ratkaisut talouskasvun aikaansaamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi jäävät sittenkin ainakin osin puuttumaan

on huolehdittava oppilaitosten riittävästä opinto ohjauksesta ja ylipäätään siitä että nuori saa tarvitsemaansa tietoa niin opinto kuin urasuunnitteluunsakin

tarvitsemme rivakan suunnanmuutoksen poliittisessa päätöksenteossa ja sen takia meidän eduskuntana on korjattava tätä budjettiesitystä työllistävämpään oikeudenmukaisempaan ja vastuuntuntoisempaan suuntaan

työttömyys ja turhautuminen saattavat johtaa nuoren syrjäytymiseen johon ei kerta kaikkiaan ole varaa ei henkilön henkisen hyvinvoinnin eikä yhteiskunnan resurssien kannalta

hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa voinee ainakin jossain määrin hyödyntää hetemäen työryhmän työtä

päätäntävalta on viime kädessä kuluttajalla itsellään mutta ohjaavalla verotuksella sitä voidaan kannustaa käyttämään ympäristön kannalta parempiin ratkaisuihin

energiaverojen muuttaminen ympäristöperusteisiksi on osa hallituksen ekologista verouudistusta jolla kannustetaan muun muassa vähäpäästöisten autojen käyttöönottoon ja uusiutuvien liikennepolttoaineitten käyttöön

edellä mainitut asiat ovat mielestäni äärimmäisen käytännöllisiä konkreettisia ja kannustavia toimenpiteitä joilla voidaan vaikuttaa ihmisten arjen tekoihin ilmastonmuutoksen hillinnässä

talouden kasvun ympäristön kestävyyden ja hyvinvoinnin tulee kulkea käsi kädessä käsi kädessä

toivon että jatkossa yhä enemmän myös erilaisia menestyksemme mittareita määriteltäessä kiinnitetään huomiota ihmisten henkiseen hyvinvointiin ja ympäristön tilaan